voisi sanoa että jos opintotukijärjestelmä olisi sekä riittävä tehokas että kannustava niin tätä lakiesitystä ei täällä tarvitsisi käsitellä ollenkaan

arvoisa puhemies

sinänsä näihin edustaja tolppasen ja kumppaneitten kauniisiin puheisiin voi yhtyä mutta en suostu allekirjoittamaan sitä näkemystä että nämä huonot päätökset ja täällä nyt tehdään huonojakin päätöksiä riippuen tietysti aina vähän katsantokannasta katsotaanko oppositiosta vai hallituksesta

arvoisa puhemies

mutta niin kauan kuin markkinatalous perimmiltään perustuu voiton maksimointiin yritysten voiton maksimointiin sitä kauttahan ne voimavarat allokoituvat optimaalisimmin kuten meille yliopiston peruskursseilla ja kenties muuallakin on opetettu niin joudutaan kysymään onko ahneuden tuottamia ongelmia mahdollista ylipäätään välttää

ne eivät ole toteutuneet kuntalaisten erityisestä halusta vaan siksi että järkevät päättäjät ovat ajoissa ymmärtäneet omien voimavarojen riittämättömyyden palveluiden turvaamiseen

yksi esimerkki siitä että jotain parannettavaa siinä järjestelmässä edelleen on vaikka ei nyt puhuttaisi määrällisestä parantamisesta eli etuuksien tasojen nostamisesta vaan näistä kuuluisista rakenteista on tämä edustajien asko seljavaara ja anneli kiljunen keskustelu tästä työn ja opintotuen ja opiskelun suhteesta

totean ed

jatkossa tulemme näkemään vain pakon sanelemia pakkoliitoksia jos halua ei enää riitä vapaaehtoiseen voimien kokoamiseen ja kasvattamiseen

kolme viimeistä talouslamaa on tapahtunut niin että ahneus on saanut voiton markkinoilla ja sen seurauksena on ajauduttu tilanteisiin joista sitten joka kerta ovat viattomat kalliisti maksaneet

tästä koko keskustelusta koko ajan käy ilmi että todellakin se ajattelu että työ on ikään kuin osa opintojen rahoitusta on huolestuttavan yleinen

kaiken lisäksi jos nyt vaikka koko porukka kävisi varkaissa niin ei se tee silti varkaudesta hyväksyttävää

me tuemme uudistusta joka turvaa lähipalvelut niiden rahoituksen ja lähidemokratian sielläkin missä ne nykymenon jatkuessa väistämättä kuihtuvat pois

minulla on kyllä sellainen epäilys että tämä moral hazard ja siihen liittyvä ahneus ovat markkinatalouden sen tyyppinen käyttövoima että ei niistä voida välttämättä päästä eroon

juuri tästä syystä edustuksellinen demokratia on ainakin vähän teknisesti helpompi tapa hoitaa näitä asioita kun pystymme täällä keskitetysti miettimään miten näitten asioitten pitäisi olla millä tavalla ne rahat jaetaan

ei huonojen lakienkaan säätäminen menneisyydessä tee niitten jatkamista tulevaisuudessa hyväksyttäväksi

toisaalta ollaan sitä mieltä että opintoaikoja kansantalouden kestävyysvajeen torjumiseksi pitäisi lyhentää että opiskelijat valmistuisivat nopeammin mutta samanaikaisesti ikään kuin ylläpidetään sellaista näkemystä että opiskelijoitten pitää mennä töihin että he tulisivat toimeen

tätä ei silloinen hallitus suostunut muuttamaan eikä se suostunut hyväksymään mitään muutakaan siitä mitä me esitimme

pystyvätkö ne itseohjautumaan niin että tällaisiin tilanteisiin ei enää jatkossa päästä jos kerran kolme kertaa tai itse asiassa paljon useamminkin on jatkuvasti niihin ajauduttu

kysymys on lopulta siitä minkälaista politiikkaa me haluamme ja kansa arvioi sitä vaaleissa ja tekee sen pohjalta johtopäätökset ja ratkaisee sitten mikä kokoonpano täällä on

siihen liittyy tietenkin se mielenkiintoinen näkemys että kun tätä työtä nyt ei ole kuitenkaan lainsäädännössä määritelty osaksi opintotukea sen sijaan opintolaina kylläkin on niin jos kysyy nykyisiltä opiskelijoilta kumpi on todellinen vaihtoehto niin sehän on työ eikä suinkaan opintolaina

kun te tämän asian käsittelyn päätteeksi paukautatte nuijanne siihen pöytään niin nostan kuvaannollisesti maljaa

toki aina välillä kun nyt esimerkiksi tässä taitetun indeksin asiassa ottaa vastaan eläkeläisjärjestöjen lähetystöjä joita johtavat entiset kansanedustajat siis lähetystöjä jotka vaativat taitetun indeksin poistamista ja joita johtavat kansanedustajat jotka ovat täällä äänestäneet vastaan kyseisen indeksin poistamista niin tietysti miettii mitä tässä välillä on tapahtunut

työmarkkinatuen tarveharkinnan poiston nyt tulevat suojaosat nyt tässä yhteydessä sitten työssäoloehtoa lyhennetään ja niin edelleen

kyllä ehkä tässä keskustelussa tai ainakin jossain muussa keskustelussa kun joudumme näitten ongelmien eteen nyt sitten portugalin ja espanjan ja ties kenen toimien seurauksena se keskustelu varmaan pitäisi käydä onko meillä mahdollisuuksia tehdä jotakin ja jos on niin sitten se pitäisi tehdä

olen siltä osin hyvin tyytyväinen mutta siltä osin en ole ja yhdyn siinä edustaja mustajärven puheenvuoroon että työttömyysturva kaipaa kokonaisuudistusta sellaista kokonaisuudistusta jossa ideologisista syistä työttömiä ei aseteta heikompaan asemaan kuten edustaja zyskowicz tässä yrittää nyt tehdä ja samalla se kuitenkin kannustaa heitä ottamaan vastaan työtä silloin kun sitä on aidosti tarjolla

olen joskus tehnyt graduni koulutusinvestointien yhteiskunnallisista ja yksityisistä tuottavuusvaikutuksista ja voinut siinä todeta kuten nyt ylipäätään on aika monissa tutkimuksissa todettu että investointi inhimilliseen pääomaan ja koulutukseen on todella tuottavaa sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta

kun olen nyt kuunnellut tätä keskustelua niin en ole aivan varma olemmeko nyt säätämässä lakia vankilaan pääsyn turvaamisesta vai vankilasta pois pysymisen turvaamisesta

arvoisa puhemies

mutta semmoista se politiikka tuppaa olemaan

keskustan täällä aiemmin käyttämiin puheenvuoroihin voin todeta että kun te viime vuonna näihin aikoihin arvostelitte hallitusta siitä että työmarkkinatuen tarveharkintaa ei silloin poistettu niin silloin lupasin että luottakaa vain hyvään hallitukseen kyllä se tästä etenee ja niin nyt sitten tapahtuu

arvoisa puhemies

kummalla kannalla ministeri tässä tapauksessa vian menoon ja hän

heikkinen esitteli ansiokkaasti sekä työ ja tasa arvovaliokunnan että sosiaali ja terveysvaliokunnan näkemyksiä tässä asiassa

mitä paremmin olet koulutettu sitä parempaa palkkaa ansaitset vaikka sitä opiskelijat eivät välttämättä usko ja ne korkeasti koulutetut työnhakijat jotka eivät heti saa työtä suhtautuvat siihen ehkä skeptisesti niin kyllä tässä viimeisten vuosikymmenien aikana kuitenkin niin on käynyt

liian vähäiset voimavarat ja vetovoima ovat heikentäneet syrjäisten ja pienten kuntien edellytyksiä palkata esimerkiksi pysyvää terveydenhuollon henkilöstöä

mitkä ne voimat ovat

toisekseen jos valvonta ulkoistetaan kuten nyt annatte ymmärtää tai yksityistetään tai mitä termiä siitä nyt käytetäänkään millä turvataan sen valvonta

kiinnitin erityistä huomiota siihen että tämän työterveyshuollon tulee olla maatalousyrityksissä moniammatillista

ihmisoikeudet kuuluvat jakamattomasti kaikille ihmisille

me olemme päättävinämme antaa yliopistoille tietyn summan jotta siellä harrastettaisiin korkeinta tutkimusta ja opetusta mutta jostain tulevat väliin vuokramenot joista täällä ei oikeasti päätetä mikä rapauttaa sen että tässä salissa oikeasti päätettäisiin paljonko sitä rahaa on käytettävissä

aivan samalla tavoin voisin edustaja lindströmille todeta että odottakaa rauhassa eiköhän se sovitellun päivärahan lomakorvausosuuskin tässä vielä jossain vaiheessa tule hoidettua jos tämä maailma ei ihan mahdottomaksi mene

kuismalle pitää nyt kuitenkin sanoa että kun hän vaati kelaa asettamaan lisää rahaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan juristien palkkaamiseen niin se ei ole ehkä ihan perusteltua koska sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta käsittelee nimenomaan kelan toiminnasta tehtyjä valituksia

suhteelliset erot ihmisoikeuksissa toki vaihtelevat ja tästä syystä parantavien toimenpiteitten resursoinninkin pitää vaihdella

veroa kiertävien ulkomaisten pääomasijoittajien omistaman terveysbisneksen vyörytys julkiseen terveydenhuoltoon voidaan pysäyttää vain rakentamalla kunnat riittävän vahvoiksi vastaamaan tähän haasteeseen

sosiaali ja terveysvaliokunta korosti sitä erityisesti siitä syystä että valiokunnan kuulemisessa kansaneläkelaitos esitti vahvoja epäilyksiä siitä miten asialle nyt käy kun tästä lainsäädännöstä joka on siis turvannut ikään kuin maatalousasiantuntijan käynnit siellä tilalla tulee nyt pysyvää

sen sijaan me tarvitsemme nykyistä paremman kannustavamman ja selkeämmän työttömyysturvan ja siinä on kyllä hallituksella tekemistä

mutta kun opintoihin liittyy erilaisia vaihtoehtoisia rahoitusvaihtoehtoja sitten ollaan siinä tilanteessa että kun opiskelijan sosiaaliturva puolestaan on järjestetty miten on järjestetty ollaan sellaisissa ongelmissa joita nyt ollaan parantamassa ja korjaamassa

kun on tullut vallankumoustakin tarjottua joskus menneinä vuosina en ryhdy esittämään mitään lopullisia ratkaisuja mutta kyllä minulla sellainen tunne on että jotain meidän ehkä pitäisi tehdä tälle järjestelmällekin

vaikka varmaankaan täällä ei opposition tässä tapauksessa keskustan vastalauseen lausumaehdotusta tulla hyväksymään voi kuitenkin todeta että edustaja saarikon edustaja vehviläisen ja edustaja lindströmin täällä käyttämät puheenvuorot olivat erinomaisen ansiokkaita

valitettavasti aika monet köyhät työttömät vammaiset vähemmistöihin kuuluvat eivät ole voineet viime aikoina olla tästä aivan vakuuttuneita

kyllä edustaja anttilaan viitaten on todettava että joutuu kysymään mitä ne kymmenen tutkijaa jotka voitaisiin palkata sinne forssaan saisivat aikaiseksi anteeksi jokioisiin jos he voisivat tutkia eivätkä ne rahat menisi pelkästään tyhjistä tiloista vuokran maksuun

on sosiaali ja terveysministeriön tehtävä ja meidän tehtävämme osoittaa ne rahat sinne

zyskowicz minkähän vuoksi täällä viime tammikuuhun saakka jolloin säädettiin kelan rahoituksesta niin että se nyt hoidetaan suoraan valtion budjetista ilman venkuroita täällä eduskunnassa joka vuosi päätettiin ja säädettiin siitä että kelalle osoitettiin rahaa kun sen rahat eivät riittäneet

valiokunta kuitenkin uskoo ja itse kuulun siihen samaan joukkoon että tämä laki on selkeä parannus ja se toivon mukaan myös turvaa moniammatillisuuden

kun tämä asia hoidetaan kuntoon samalla putoaa pohja pois myöskin siltä populistiselta valitettavasti välillä vähän poliittiseltakin vihan lietsonnalta josta ed

lehti seuraavana asian toisen puolen parempana asiantuntijana voi esittää tähän ratkaisuja mutta sitä ennen on pidettävä joka tapauksessa huoli siitä että ahneet pannaan kuriin siltä osin kuin se on mahdollista ja viattomia ei panna maksumiehiksi

niitä rahoja on esitetty sinne tässä nyt useampana vuonna budjetissa mutta ei niitä valitettavasti sinne ole lisää tullut

sirnö puolestaan kiinnitti huomiota siihen mielenkiintoiseen seikkaan että tällä samalla lailla todellakin turvataan myös kulttuuria ammatikseen harjoittavien ihmisten sosiaaliturvaa mikä ei johdu siitä että kulttuuri ja agrikulttuuri ovat sinänsä saman sanan johdannaisia ja merkitsevät molemmat eräänlaista viljelyä vaan siitä että suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä on välillä niin käsittämätön monimutkainen ja läpinäkymätön että kun näyttelijöiden ja muiden taiteilijoiden sosiaaliturvaa piti järjestää niin ei löytynyt mitään muuta paikkaa kuin mela joka olisi vaivatta pystynyt eikä sekään vaivatta mutta pystynyt edes jotenkin hoitamaan tämän asian

tämä on iso kysymys myöskin siltä kannalta että valtiovarainministeriö on patistellut meitä pitkään ja hartaasti että toimintaa tehostettaisiin

asia vain on valitettavasti niin että kaikki asiat eivät voi kuitenkaan yhdellä kertaa toteutua minkä me kaikki täällä tiedämme

edustaja saarisen erinomainen puheenvuoro tuossa aiemmin sai minut muistelemaan aikaa jolloin suomalainen naishiihtäjä viimeksi voitti olympialaisten kultamitalin

sosiaali ja terveyspalvelut on järjestettävä tarpeeksi suurissa peruskunnissa tai palvelualueilla niin että kaikki suomalaiset saavat laadukkaat ja tasa arvoiset terveyspalvelut

yhden asian kuitenkin haluan vielä lopuksi nostaa esiin joka olisi voitu hoitaa jo nyt ja se on työllistämiskokeilun se kohta jossa palkkatukea saavat jäävät tämän kokeilun ulkopuolelle

sitten käytiin joka vuosi kuten tekin tiedätte kun olitte jo aiemmin hallituksessa kovaa vääntöä siitä miten sen kelarahoituksen kanssa oikein tehdään eli harkittiin sitä annetaanko sitä rahaa vai ei

samana päivänä kirjoitimme yhdessä mika kojonkosken kanssa kuopion kaupungille kirjettä jossa toivoimme että liikuntapaikkoja ei muutettaisi maksullisiksi

jos ei sellaista vastuuntuntoa löydy ja edes niitä rahoja löydy tästä salista ja tästä maasta niin kyllä heikosti ovat asiat

arvoisa puhemies

väestöpohjan turvaamiseksi on myös turvauduttava sote alueisiin

kun miljardi löytyi kansaneläkemaksun poistamiseen tuosta vaan ilman sen suurempaa keskustelua mitä nyt täällä vähän on urputettu ja kun nyt kyseessä on siis sadasosa siitä niin kyllä väite rahojen löytymättömyydestä on aika kevyttä puhetta

jos se tulee kulutusverojen kautta sen sijaan että se tulisi pääomaverotuksen kautta tai yrityksen voittojen verotuksen kautta niin silloin se iskee kaikkein köyhimpiin kaikkein voimakkaimmin

samalla voi kysyä kuinka monta huostaanottoa olisi vältetty kuinka monta muuta syrjäytymistapahtumaa olisi voitu välttää jos olisimme voineet panostaa liikuntaan niin että kaikilla köyhimmilläkin lasten vanhemmilla olisi ollut mahdollisuus osallistua tasavertaisesti liikuntaan

olen yksi valiokunnan puheenjohtajan puheensa lopuksi mainitseman vastalauseen allekirjoittajista ja kiitän valiokunnan puheenjohtajaa siitä että hän esitteli vastalauseen keskeisimmän sisällön

toivottavasti jatkossa

tämä on nimittäin historiallinen tai en tiedä onko tämä nyt aivan historiallinen mutta ainakin minun täälläolourani aikana historiallinen mietintö siinä mielessä että siinä on hallituksen esitykseen myönteisesti kohdistuvaa sisältöä täsmälleen yksi lause ja päätösehdotus

sirnö sanoi tästä sosiaaliturvan ja erityisesti työterveyshuollon järjestämisestä olisi pitänyt hoitaa ei varmaankaan tässä yhteydessä mutta kun samasta laista on kysymys niin kun nyt maanviljelijöitten asia tässä hoidetaan niin olisi syytä hoitaa myöskin tämän saman lain toisen osapuolen asia kuntoon

arvoisa puhemies

vanha kansallinen perimätieto itäisemmiltä mailta sanoo että luottamus hyvä mutta tarkastus paras

he olivat hoitajia silloin ja minulla oli tilaisuus kun opetin terveystaloustiedettä siinä prosessissa kuunnella lääkäreitten kannanottoja

ehkä tätä linjaa voisi todellakin jatkaa mutta se suora puhe että kunnalliset osakeyhtiöt aina ovat epädemokraattisia on vähän kohtuutonta

työssä olevat pystyvät yleensä liikkumaan työnantajansa kustannuksella halvemmin kuin työttömät aivan samalla tavalla kuin köyhien lapset pystyvät paljon huonommin osallistumaan harrastuksiin kuin paremmin toimeentulevien

valiokunta hyväksyy esityksen siihen työttömyysvakuutuksen rahoitukseen liittyvistä ongelmista huolimatta yliopistouudistuksen siirtymävaiheen järjestelynä

kokoomuksesta en tiedä mutta ei siihen nyt kokoomusta tarvita jos kaksi kolmesta suurimmasta puolueesta on sillä kannalla kun vasemmistoliittokin sillä kannalla on aina ollut

lääkäreitten näkemykset olivat sellaisia että suomalainen terveydenhuolto tulee romuttumaan kun hoitajat pääsevät johtotehtäviin joihin heillä ei ole lääketieteellistä koulutusta kuten ei ole nyt tähänkään asiaan

saattaa olla että tämän viisauden alkuperäinen kehittäjä on ajatellut ehkä tällaista revisionääristä tarkastusta jota kamreereihin suunnataan

minusta tämä mietintö osoittaa tarkastusvaliokunnan tarpeellisuuden monella tapaa

kun edustaja rossi kysyi näistä pienistä syrjäisistä kunnista ministeriltä minä voin avustaa sillä tavoin että rautavaaran ex kunnanjohtaja sanoi että rautavaara pysyy itsenäisenä niin kauan kuin rautavaaralaiset haluavat ja raha riittää

arvoisa puhemies

aivan samalla tavalla joudutaan tietysti kysymään mitä me voisimme itse kukin tehdä omaksi parhaaksemme

asumistuen osalta totean vielä että myöskin asumistukijärjestelmä pitäisi saattaa johonkin tolkkuun

ensinnäkin se osoittaa sen sillä tavalla mikä merkitys tarkastusvaliokunnalla on edustajien erityisesti ehkä hallituspuolueitten mutta myös tietysti oppositiopuolueitten edustajien mielenterveydelle kun kerrankin pääsee puhumaan oikeista asioista ihan vapaasti

meidän on toteutettava se yhdessä

itse asiassa tekisi mieli sanoa että tämä mietinnön sisältö on paljon parempi vastalauseena kuin tämä varsinainen vastalauseen teksti

arvoisa puhemies

mutta nyt kun on käsittelyssä valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan jota tarkastusvaliokunta on arvioinut niin minä lähestyn tätä asiaa hieman laajemmasta näkökulmasta

asumistuki on suurin kannustinloukkuja aiheuttava etuus

siinä on kiteytetty kuntauudistuksen tarpeen keskeisin ydin ja sitä tämä hallituksen ohjelma nyt toivon mukaan toteuttaa aidosti